kysymys on aivan perusasioista kysymys on aivan perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista joissa ketään ei saa syrjiä uskonnon eikä etnisen taustan eikä ihonvärin eikä minkään seikan perusteella

nyt minulla on kyllä oikeus ihan loukkaantua omien nigerialaisten ystävieni puolesta jotka ovat täällä töitä tekemässä tekemässä tohtorinväitöskirjaa ja samaten minulla on oikeus loukkaantua ystävien puolesta jotka ovat adoptoineet lapsia vaikka nyt afrikasta tai eri puolilta maailmaa

jos joku on epäilty rikoksesta olen aivan varma että löytyy muita johtolankoja tai seikkoja jotka paljastavat että tämä tai tämä henkilö on rikokseen syyllistynyt

arvoisa puhemies

minusta ministeri räsänen oikein hyvin esitti nämä perustelut sille miksi ketään ei voi etnisen taustan perusteella syrjiä

teidän puheessanne edustaja eerola kuulostaa tämmöinen erittäin vahva kategorisointi jossa vain ulkonäköön perustuvien tuntomerkkien perusteella voitaisiin epäillä ja leimata ja yleistää kaikki poliisin tulkinnan mukaan tai kenen tahansa tulkinnan mukaan ja vielä leimata sitten rikollisiksi tai potentiaalisiksi rikollisiksi

hallituksen tavoitteena suurena tavoitteena on köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

näihin kaikkiin kolmeen tavoitteeseen pääsemiseksi voivat myös koulutus sivistys kulttuuri ja liikunta tarjota omat keinonsa ja näin tuleekin

ne eivät voi joustaa kovin nopeasti muuttuvassa maailmassa tai markkinatilanteessa eikä niiden tarvitsekaan sivistyksellä ja kulttuurilla kun on pitkät juuret joita yksi tai kaksikaan talouskriisiä ei saisi heiluttaa

mikäli koulutusta tarkastellaan vain talous tai työllisyyspolitiikan näkökulmasta mennään hakoteille kauas sivistyksestä ja jos jokin asia vie ihmiskuntaa tai vaikkapa suomen kansakuntaa eteenpäin yli vaikeuksien se on juuri sivistys ja laaja ymmärrys asioiden yhteyksistä

koulua ei voi sulkea noin vain ilman että sillä olisi merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia ja koulutuspolitiikkaa ei voi myöskään ohjata pelkällä perustelulla ikäluokkien pienenemisestä niin kuin kukaan ei teekään sillä koulu kasvatus sivistys ja kulttuuri ovat aina inhimillistä toimintaa ja sidoksissa siihen ihmisyhteisöön ja aikaan missä ne ovat olemassa

niinpä pienelläkin koululla voi olla elämänlankaan tai kynttilänsydämeen verrattava rooli jollekin kylälle tai kaupungille jos koulu on ainoa tai muuten laadukas ja monipuolista hyvinvointia ympärilleen säteilevä

on muistettava että samalla kun täällä eduskunnassa kannamme huolta siitä kuinka koulutus ja kulttuuri vastaavat yhteiskuntamme työvoimatarpeeseen ja muihin tarpeisiin on kasvatuksessa ja koulutuksessa aina ja ennen kaikkea myös kysymys lapsen nuoren ja aikuisen omasta kehityksestä hänen tarpeisiinsa vastaamisesta ja hänen hyvinvointinsa edistämisestä

kuinka opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonala talousarvioesityksessään sitten vastaa kaikkiin hallituksen kolmeen suureen tavoitteeseen ja samalla lapsen ja nuoren hyvinvointitarpeeseen

koulu on paikka joka sitoo lapsen ja nuoren fyysisesti ja henkisesti yhteisöönsä ja esimerkkinä mikä ei talousarvioon sinänsä liity mutta mikä on meille itsestään selvä kouluruoka jo itsessään vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja lisää oppimisen vaikuttavuutta

talousarviossakin nostetaan esille kiusaamiseen puuttuminen suvaitsevaisuuden ja ennen kaikkea sosiaalisten taitojen kehittäminen

koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen on löydetty tehokkaita keinoja esimerkiksi kiva koulu projektilla ja koulussa voidaan opettaa kuinka tullaan toimeen ja tehdään yhteistyötä toisten ihmisten kanssa

onkin tärkeätä että hallitus rohkeasti vastaa syrjinnän poistamiseen vähentää kiusaamista ja mikä melkeinpä parasta tai ainakin erittäin hyvää on sitoutunut laatimaan tasa arvon toimenpideohjelman

tasa arvon toimenpideohjelman lisäksi hallitus on luvannut arvioida lainsäädännön hallinnon ja rahoituksen muutoksien vaikutuksen mahdollisuuksia tasa arvoon sukupuolten tasa arvoon ja koulutuksen periytymiseen

oppilasryhmien pienentämisellä aamu ja iltapäiväkerhotoiminnan sekä yleensäkin kerhotoiminnan vahvistamisella ja vahvalla panostamisella lasten liikuntaan on ilman muuta syrjäytymistä vähentävä vaikutus ja lasten hyvinvointia lisäävä vaikutus

koska aika alkaa loppua käytän ehkä jonkin kommenttipuheenvuoron kiitos puhemies edustaja pelkonen poissa

minkä vuoksi sitten te laitoitte kulttuuriosionne pelkäksi vitsiksi feikiksi huijasitte paitsi omia äänestäjiänne myös meitä muita

keskustelimme aiemmin illalla ruotsin kielen asemasta suomessa

ellei ruotsinkielinen vähemmistö olisi arvostanut suomalaista kulttuuria niin meillä ei olisi tätä kulttuuria tänä päivänä mitä meillä on suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria tässä muodossa

haluaisin edustaja saarakkala myöskin painottaa sitä että kulttuuri ei koskaan synny tyhjiössä ei yksikulttuurisessa ympäristössä vaan se on aina kansainvälisten virtausten tuotetta

meidän suuret taiteilijamme ovat opiskelleet asuneet eläneet ulkomailla oppineet siellä muista kansoista ja kulttuureista ja taidelajeista

minulle suomalainen kulttuuri on sitä että täällä elää monenlaisia ihmisiä joilla on ilmaisun ajattelun vapaus jotka voivat ilmentää olemassa olevaa ja maailmaa eri tavoin

tämä on suomalaista kulttuuria

myönnän että en ole vielä koko pitkää esitystä kerinnyt lukea ihan joka riviä mutta tämmöinen ensivaikutelma jos sanoisin on että lakiesitys on lähtökohtaisesti hyvin ongelmallinen hyvin kyseenalainen

tiivistettynä lakiesityksestä tulee vaikutelma että turvaa hakeva turvattomista olosuhteista mahdollisesti tullut ihminen ostetaan palaamaan takaisin mahdollisesti turvattomiin olosuhteisiin

jos ei hän tajua lähteä omin avuin niin sitten häneltä evätään mahdollisuus tilapäiseen oleskelulupaan ja peruspalveluihin ja oleskeluun suomessa

joko hänet on käännytetty hän ei ole siis saanut lupaa tai hänelle on annettu oleskelulupa tai sitten tilapäinen oleskelulupa aivan kuten ministeri kuvasi

kiitos kärsivällisyydestä ja pitkämielisyydestä puhemiehelle

homekouluja löytyy suurista kaupungeista niitä on myös valtion omissa kouluissa valitettavasti siinä määrin että opettajat joutuvat jättämään työpaikkansa ja oppilaat kärsivät

esityksen mukaan ulkomaalaisen olisi harkittava vakavasti avustetun vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta jos vaihtoehtona on omaehtoinen selviytyminen ilman oleskeluoikeutta

sinne perusopetukseen on nyt satsattu mutta tämä homekouluasia olisi kaikkien mielestä varmasti vaatinut enemmän resursseja

kun luin tämän lauseen en voinut välttyä tunteelta että tässä on kyse jopa jonkinlaisesta uhkailusta

mielestäni kuntien tulisi toimia niin että jos koulussa ilmenee hometta täytyisi välittömästi pystyä osoittamaan korvaavia tiloja kunnes rakennus on korjattu

voidaan kysyä voiko tämmöinen tyyli jos et vakavasti harkitse vapaaehtoista paluuta niin sinulta evätään omaehtoinen selviytyminen ilman oleskeluoikeutta olla inhimillisen pakolaispolitiikan väline

jos ihmiseltä evätään tämä tilapäinen oleskeluoikeus toisin sanoen hänen täytyy lähteä tai sitten häneltä evätään oikeus työntekoon peruspalveluihin niin aivan kuten edustaja sinnemäki tässä sanoi todennäköisesti edessä on paperittomien ihmisten joukon kasvu suomessa

toisin sanoen kukaan ei enää tiedä missä nämä ihmiset ovat heistä ei välitetä heistä ei tiedetä eikä heillä ole oikeutta peruspalveluihin

näen että tämä laki johtaisi tällä tavalla tämmöiseen tilanteeseen ja kuitenkin tiedämme että paperittomat euroopassa ovat kaikista heikoin ja uhatuin joukko

voi kysyä todellakin onko paluu enää vapaaehtoinen jos vaihtoehtona on elämä ilman pääsyä työhön tai toimeentulon tai terveydenhuollon piiriin

vielä arvoisa puhemies luen pienen katkelman täältä lakiesityksestä

kolmannen maan kansalaiselle ei tarjottaisi majoitus ja muita palveluja vastaanottokeskuksessa jos hän ei määräajassa ilmoittaudu vapaaehtoisen paluun piiriin vaikka avustettu paluu olisi mahdollinen

jos vielä tähän puutun että tarjotaan vastaanottopalveluja ja niin edelleen

jokainen vastaanottokeskuksessa käynyt tietää että kukaan terve ihminen ei siellä todellakaan halua vapaaehtoisesti kauan asua vaan kyllä näillä ihmisillä jotka suomeen tulevat he pakenevat turvattomia olosuhteita todennäköisesti näin myöskin on toive paremmasta elämästä